arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vahasalolle haluaisin sanoa myös että te olette itse työryhmässä esittämässä terveystiedon poistamista tai vähentämistä mikä on aika ihmeellinen käsitys koska terveystieto on koettu hyvinkin tarpeelliseksi oppiaineeksi

edustaja vahasalo täällä kertoi että hän ei ymmärrä viittauksia keskisuomalaisen haastatteluun mutta kyllä te olette ihan silloin perjantaina antanut tämmöisiä lausuntoja että teidän mielestänne nykyinen laki määrittelee tarpeeksi selkeästi kriteerit joiden turvin lukio ja ammatillista koulutusta voidaan järjestää ja hallituksen esittämää uudistusta ei välttämättä tarvita

luulisi että tärkeintä on tietää mitä sinne lukujen taakse kätkeytyy ja mitä niillä vähenevilläkin varoilla pystytään tekemään tässä tilanteessa

keskustalaisten sen sijaan olisi syytä muistaa että edellisellä kaudella liikkeelle laitetun esityksen osalta olisi voitu lähteä tekemään jo siinä vaiheessa sukupuolivaikutusten arviointia ja hyvissä ajoin pohjata esitys sillä tavalla valmiiksi

turvakotitoiminnan rahoituksen yleinen johto ohjaus ja valvonta kuuluvat uuden lain myötä sosiaali ja terveysministeriölle ja thl huolehtisi valtion varoista maksettavan korvauksen valmisteluun korvauksen maksatukseen ja korvauksen käytön valvontaan liittyvät tehtävät

ja kuten ministeri katainen täällä totesi niin tässä kehysesityksessä todellakin toteutuu sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja pystytään ohjaamaan varoja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti

kauppiaalla on aiempaa laajemmat mahdollisuudet säädellä aukioloaikoja itse mutta luonnollisesti kuluttajan kannalta voi olla hämmentävää että osa kauppiaista tätä mahdollisuutta hyödyntää ja osa ei

mutta se on sidottu oppiainekokonaisuuksiin ja silloin se on lokeroitua valinnaisuutta eikä silloin oikeasti pääse kehittämään niitä omia vahvuuksiaan mitä tässä olettaisi että on tarkoitettu

sdpn kansanedustajat varmasti ovat kaikkensa vaikuttaneet siihen että tässä saadaan huomioitua nämä korjaukset ja niitä tuolla valiokunnassa olemmekin tekemässä ja toivomme tietysti että työsopimuslain mukaisia ehtoja tämän asian

se on iso asia tässä tilanteessa että me pystymme näistä heikoimmista kantamaan huolta ja myös hakemaan varaa sieltä missä sitä vaurautta enemmän on

talousvaliokunnan mietinnön mukaan kaupan alalla tehtyjen työtuntien määrä on lisääntynyt ja työtunnit jakaantuvat yhä useammalle henkilölle mutta kokoaikaisten työntekijöiden määrä ei ole kuitenkaan lisääntynyt

meillä on myös paljon sosiaali ja terveysministeriön alalle tulossa hyviä asioita joita on ihan turhan vähän mainittu ja niitä kannattaa kyllä esille kovasti nostaa millä tavalla muun muassa työmarkkinatuen tarveharkinta poistuu

sak

koska turvakotipalvelujen tuottamisesta ei ole varsinaisesti kilpailua eikä tunkua niin toivotaan että asiat menisivät uudistuksen myötä parempaan suuntaan emmekä ainakaan menettäisi yhtään turvakotia koska päinvastoin lisää tarvitaan

kaupan ala tarjoaa toisaalta joustavaa osa aikatyötä esimerkiksi opiskelijoille mutta olen myös huolissani siitä voivatko kaikki halukkaat työntekijät tehdä kaupan alalla kokoaikaista työtä

edetessä noudatetaan

kuntaliitto amke ja niin edelleen

se on iso ja kauan kaivattu asia ja todella helpottaa monen perheen tilannetta

meidän päättäjien vastuulla on huolehtia siitä että lapset saavat turvallista laadukasta hoitoa ja vanhemmat voivat käydä töissä ilman että lasten pärjäämistä tarvitsee murehtia

arvoisa rouva puhemies

vaarana aukiolon lisäämisessä onkin joko liian raskaat työpäivät tai osa aikainen työ ja epävarmuus

hallitus ei myöskään ole riittävästi kunnostautunut koulutuksen saralla

on niitä jotka saavat varoja sekä valtiolta että elinkeinoelämältä ja on niitä joille ei varoja tipu oikein kummastakaan suunnasta

yliopistoja ovat kurittaneet myös tuntuvat lisämenot vakuutus työnantaja pankkimaksuissa samoin poikkeuslailla paikattavaksi tuotiin työttömyysvakuutusmaksu joka olisi pitänyt hoitaa yliopistolain käsittelyn yhteydessä

arvoisa puhemies

pulliainen täällä esitti että jokainen puolue tai ryhmä toisi esille oman kantansa jo tässä vaiheessa tämän yliopistolain etenemisen suhteen

ilman muuta tämä ed

kantolan tuoma terävä lisäys tähän asiaan tähän laki aloitteeseen on nimenomaan juuri sitä mitä tässä tulee korostaa

opetusministerin mielestä yliopistot hoitavat nyt itse asiansa valtion ei tarvitse puuttua

arvostamani tiedemies kari uusikylä sanoi pakinassaan että suomi harkitsee romanian kerjäläisten pois lähettämistä mutta yliopistojen kerjäläiset suomi palkitsee lisämiljoonilla

samalla hän kuitenkin antaa tuottavuusohjelman nakertaa ja kunnolla

ministerillä ei varmaan tähänkään ole mitään puuttumisen tarvetta

sen sijaan sdp tulee esittämään vastalauseessaan vaatimuksen siitä että hallitus ryhtyisi välittömästi toimiin että opettajankoulutuksen lakkautuminen voitaisiin estää

on turha väittää täällä että nyt yliopistot ovat syyllisiä itse tilanteeseensa ja voivat selviytyä aivan itsekseen

yliopistolain uudistuksen käsittelyn yhteydessä todettiin moneen kertaan että meidän tulee turvata yliopistojen rahoitus tulevaisuudessa ja tätä luvattiin myös hallituksen taholta

kun tähän yhtälöön vielä liittää uhan koulutuksen muuttumisesta maksulliseksi lukukausimaksujen kautta voidaan puhua todellakin porvarillisesta kylmästä puhurista joka saa hyvinkin vilunväreet sivistysyliopistojemme puolesta maksuttoman tasa arvoisen suomalaisen koulutuksen puolesta

arvoisa puhemies

sote uudistus on tärkeä ja tervetullut rakenteellinen palvelumuutos

olemme sdpssä esittäneet jo pitkään huolemme hyvinvointi ja terveyserojen lisääntymisestä ja vaatineet muun muassa siksi nykyisen sote järjestelmän kokonaisuudistusta

iso kiitos ministeri susanna huoviselle tehdystä työstä

arvoisa puhemies

olemme myös syvästi huolissamme perusopetuksen laadun säilymisestä nyt kun ollaan viemässä läpi perusopetuslain muutosta jossa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat tuodaan yleisopetuksen ryhmiin

terveydenhoidossa sairauksien ennaltaehkäisy tulee kaikista edullisimmaksi ja tehokkaimmaksi niin taloudellisesta kuin inhimillisestä näkökulmasta

kuitenkin tiedämme että opettajankoulutus tuntikehyksen lisäys tukiopetukseen oppilashuolto ja opetusryhmien pienentäminen vaativat resursseja

tämä ed

nurmen aloite on luonnollisesti hyvä ja ikävä kyllä aina ajankohtainen meillä tässäkin päivässä

samoin viime kaudella kun sivistysvaliokunnassa käsittelimme perusopetuslain muutosta jossa erityisopetuksen integraatiota lisättiin eli erityistä tukea tarvitsevia oppilaita sijoitetaan nyt pääasiallisesti yleisopetuksen ryhmiin yritimme saada näiden ryhmien kokoa rajatuksi

tässä yhteydessä on vain pakko tuoda esille että olen itse muun muassa tehnyt oppilashuoltoa käsittelevän aloitteen jossa tavallaan tämä kokonaisuus on sisään rakennettuna ja se odottelee edelleenkin tuolla sivistysvaliokunnan pinojen alla käsittelyyn ottoa

nykyinen hajanainen järjestelmä ei ole pystynyt turvaamaan perustuslain edellyttämällä tavalla jokaiselle sosiaali ja terveyspalveluita ja edistämään väestömme terveyttä

toivoisin että sitä voitaisiin käsitellä myös koska tämä oppilashuolto on kuitenkin sellainen elementti millä näihin asioihin pystytään tehokkaasti puuttumaan jos siihen on halua ja tahtoa ja tietysti myös resursseja

arvoisa puhemies

tosiasia on meillä edelleen kunnissa että näissä kiusaamiskäytännöissä toimiminen on kirjavaa kouluissa eli tämmöistä yhtenäistä hyvää käytäntöä ei välttämättä ole joka paikassa

jotkut kunnat ovat luonnollisesti harmissaan kustannusten noususta alhainen kustannusten lähtötaso ei ole aina kuitenkaan tae hyvin hoidetusta tai tehokkaasta palvelusta

hallitusohjelmaanhan kirjattiin että selvitetään mahdollisuutta säätää ryhmäkoot lailla

oppositiota yleensä syytetään siitä että vaadimme aina lisää ja ettei mikään riitä mutta nyt tässä on kyllä jo ihan tosi kysymyksessä niin kuin useat täällä ovat maininneet

arvoisa puhemies

jos hallitus aikoo näperrellä tällaisilla pikkuesityksillä niin kohta voimme heittää hyvästit kyllä laadukkaalle peruspalvelulle tai yleensäkin peruspalvelulle kunnissa

tärkeäähän siinä on tietenkin se että myös sitoutetaan ne oppilaat siihen työhön ja ymmärtämään tämän asian vakavuus ja ymmärtämään kokonaisuus sillä tavalla että jokaisen tulisi saada rauhassa käydä koulua ilman kiusaamista niin kuin täällä on jo todettu

opettajilla ei kuulemma ole aikaa auttaa joutuu odottamaan pitkään ja viittaamaan kauan eikä saa apua välttämättä juuri kun sitä tarvitsisi

haluan myös tuoda esille opettajien ammattitaitoa tässä asiassa ja valmiutta toimia

huomioitava on vielä se että yleisesti laskelmat ovat tässä vaiheessa arviota tulevasta

todelliset luvut selviävät vasta kun sote alueiden budjetit ovat selvillä

uskon että opettajilla on siihen ihan tarpeeksi ammattitaitoa jo tänä päivänä ja opettajankoulutuksessa kyllä on näitä elementtejä olemassa jo

samoin kerrottiin melun luokassa häiritsevän

upm kymmene on ollut paikkakunnallani se jumalaa vastaava tähän asti jonka turvin olemme pärjänneet mutta rakennemuutos puree pahasti ja molemmat tehtaat vuorollaan ovat lomauttaneet väkeä ulos tehtävistä

varmasti niitä on tullut paljon lisää sen jälkeen kun itse olen valmistunut mutta siitäkin huolimatta tilanne voi koulussa olla sellainen että sillä opettajalla ei ole mahdollisuutta puuttua siihen riittävän hyvin eli hänellä on valmius ja ammattitaito mutta hänellä ei välttämättä ole sitä mahdollisuutta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

yhteisöverojen menetykset yleensä kohdistuvat luonnollisesti erityisesti vientiteollisuudesta riippuvaisille paikkakunnille ja ne tuntuvat nopeasti kunnan taloudessa tulojen menetyksinä

etyjin merkitys rauhanturvaamisessa on viime aikoina korostunut ja kasvanut erityisesti ja on erittäin tärkeää että nimenomaan etyj kantaa vahvaa roolia ukrainan kriisin ratkaisemiseksi joskaan tämänhetkinen tilanne vaalitarkkailijoiden osalta ei ole kovin lohdullinen

toinen osa siitä on yleisesti yleisopetuksen laadun kehittämiseen ja siinä voidaan tietysti sitten katsoa muun muassa samanaikaisopetuksen tai muiden opetusjärjestelmien osuutta tai esimerkiksi erityisten ryhmien perustamista

tästä on paljon keskusteltu ja on aika lailla tuolta hallituksen taholta ammuttu alas aina tämä keskustelu ja varsinkin kokoomuksen parissa on ollut kyllä suunnaton vastustus tähän ajatukseen että näitä opetusryhmien kokoja lailla säädettäisiin

mielestäni niin kuntalaisten kuin kuntapäättäjien on syytä muistaa että jokaisen uudistuksessa muodostettavan alueen omat toimintakäytännöt muotoutuvat jokaisen alueen omista tarpeista käsin

sote alueiden päätöksentekoon voidaan ja pitää vaikuttaa

vaalitarkkailu sinänsä vaikka se aiheuttaisi ärtymystäkin kohdemaissa saa kuitenkin maiden vaalijärjestäjiä kohentamaan toimintoja ja turvaamaan demokratian toteutumista ja on siltäkin osin hyvin merkityksellistä

sen vuoksi toivon olevan selvää ettei sote alueista tai tuottamisvastuista muodostu täysin identtisiä eikä yhden alueen toimintakäytäntöjä voida välttämättä siirtää suoraan alueelta toiselle